arvoisa puhemies

tulevan komission ohjelman osalta suomen tulee pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman aktiivisesti

arvoisa puhemies

on sääli jos huipputalentti menee niin sanotusti ohi suun suomalaiselta urheilumaailmalta järjettömiksi nousseiden harrastemaksujen seurauksena

olemme todella puhuneet täällä salissa oikein kunnolla silloin helmikuussa mutta se on kolmeen ja puoleen vuoteen aika vähän

valtionyhtiöiden yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemista ohjaa pitkälti talouspoliittisen ministerivaliokunnan määrittämä palkitsemisohje jota pääsääntöisesti myös yrityksissä noudatetaan

tämä lakiesitys luo pohjaa tulevaisuuden valtionhallinnolle edistää kansalaisten fyysistä aktiivisuutta ja kehittää vaikuttavampaa liikuntahallintoa ja lainsäädäntöä suomeen

eun tulee olla ensisijaisesti vapaakauppaliitto

eu keskittyy jakamaan tukipaketteja talousvaikeuksien kanssa painiville jäsenvaltioille

sen sijaan olisi järkevämpää tehdä määrätietoista työtä sisämarkkinoiden kehittämiseksi

toivon että valtio tulee jatkossa panostamaan entistä enemmän resursseja liikuntaan ja ottaa vahvemman roolin suunnannäyttäjänä kunnille joissa ruohonjuuritason työ tapahtuu

peruspalkka maksetaan tehdystä työstä ja lisäkannustimia tulee tarjota johdolle silloin kun menestystä tulee erinomaisen toiminnan tuloksena

silloin on tasapuolisesti mahdollisuus ihmisen valita ja kokeilla niitä lajeja joita sitten harrastaa myöhemmin aikuisiässä

tällöin yksittäinen johtaja tuottaa erityisosaamisellaan lisäarvoa yritykselle ja näin ollen kompensaatio on paikallaan

arvoisa puhemies

toivon että hallituspuolueet pystyvät tarkastelemaan kriittisesti tulevaisuuden eu jäsenyyden todellista hintaa suomelle mukaan lukien yhteinen velka ja verotus sekä eun laaja kontrolli eläkepolitiikkaan sosiaaliturvaan ja työmarkkinoihin

millä perustein tulospalkkioita tulee maksaa onkin astetta haasteellisempi kysymys

esimerkiksi monopoliasemassa olevan yrityksen johdon työ on monesti helpompaa verrattuna kovan kilpailun toimialoilla operoivien yritysten johtajien työhön

viimeiset pisa tulokset kun tulivat niin huomattiin että taso oli vähän laskenut

valtionyhtiöiden tuleekin jatkossa arvioida entistä perusteellisemmin tulospalkkion suuruutta määriteltäessä johtajan todellista vaikutusta yrityksen tulokseen

monet aineet pitää huomioida koulussa tulevaisuudessakin ja jokainen pitää tietysti omasta aineestaan kiinni eikä halua siihen muutoksia

kaikki kustannukset mitkä liittyvät autoon ja autonkäyttöön nousevat jatkuvasti joten tämä korvaus ei tule ollenkaan vastaamaan sitä todellista kulua mikä tulee autonpidosta työn yhteydessä

palkitsemisohjeen kohtuullisuusperiaatteen noudattaminen valtionyhtiöiden johdon palkitsemisessa on ehdoton vähimmäisvaatimus mutta mielestäni tulospalkkioille tulee aina löytyä selkeät perusteet

suuriin tulevaisuuden haasteisiin kuuluu myös mahdollisuus maatalouden harjoittamiseen suomessa

tämän osalta monilla yrityksillä on rutkasti parantamisen varaa

on ymmärrettävää että valtionyhtiöiden johdon palkkiot halutaan pitää kilpailukykyisinä jotta avainasemat saadaan täytettyä mahdollisimman pätevillä henkilöillä

onkin tärkeää että tulevassa esityksessä liikunta otetaan vakavasti ja sen tärkeä rooli huomioidaan siinä esityksessä

on taittunut kyllä yksi vuosi ladallakin jopa mutta yleensä jos näin paljon ajaa pitää olla kunnon auto joka ei jätä tielle korvessa

näin ollen hallituksen pitää kyllä tosi tarkasti miettiä lähdetäänkö tähän että kilometrikorvauksia leikataan

sitä ei tuoteta pelkillä kauniilla sanoilla

vaikka valtionyhtiöt pelaavatkin pitkälti markkinatalouden säännöillä olisi tulospalkkioiden kohtuullistaminen paikallaan eli käytännössä hyväosaisten yritysjohtajien tulisi osallistua osaltaan säästötalkoisiin vaikka eivät julkista terveydenhuoltoa tai kirjastoa käyttäisikään

esitän että eduskunta hyväksyisi vastalauseen mukaisen lausuman jossa esitetään liikunnan ja terveystiedon lisäämistä ammatillisissa oppilaitoksissa

tänään tässä salissa on oltu erittäin yksimielisiä ylimmän johdon palkitsemisen suhteen joten toivon että tulee pikaisia edistyksiä asiaan hallituksen taholta

mielestäni etyjin merkitys riippumattomana toimijana ja välittäjänä on kasvanut viime vuosina ja edustaja kanervan ja koko suomen valtuuskunnan toiminta on ollut hyvin edistyksellistä ja erittäin hyvää

on totta että syyrian takia tämä ukrainan tilanne on jäänyt hieman taka alalle

nämä pakotteet venäjälle haluaisinkin tiedustella miten ne ovat vaikuttaneet tämänhetkiseen ukrainan tilanteeseen nämä pakotteet jotka venäjälle on asetettu

ja kuten edustaja heinonen tässä totesi niin onko ajateltu että tätä taakanjakoa suoritettaisiin eun välillä koska suomen kohdalla ne ovat erittäin raskaat myös taloudellisesti

arvoisa puhemies

se on huolestuttavaa

minä toivoisinkin että keskustelu tänään olisi rakentavaa eikä tätä opposition valitusrumbaa joka ei vie mihinkään

nyt kun katsomme mahdollisuuksia ja tulevaisuutta ja positiivisiakin asioita on muun muassa tämä koulutusvienti niin olisinkin kysynyt ministeriltä siitä

lainsäädännöllisten esteitten purku on yksi mikä tehdään koulutusviennin kohdalla jotta se olisi sujuvampaa onko muita toimenpiteitä mitä sen ohella voitaisiin tehdä että koulutusvienti lisääntyisi

muun muassa ollaanko aikeissa perustaa korkeakoulujen yhteinen vientiyksikkö joka markkinoisi suomalaista koulutusta

arvoisa puhemies

kiitoksia edustaja lipponen ja tulevaisuusvaliokunta tämä on todella tärkeä ja ajankohtainen ja odotettu aihe täällä salissa

koulujärjestelmä on keskeisessä roolissa hyvinvointiyhteiskunnan kannalta

esimerkiksi jos matemaattisten aineiden opetus on vahvaa niin maallamme on hyvä pohja kouluttaa osaavia insinöörejä

jos kouluissa osataan kannustaa oikealla tavalla liikunnallisten ja muutenkin terveiden elämäntapojen pariin paranee tulevaisuuden työkyky ja säästyy pitkä penni terveydenhuollon kustannuksissa

arvoisa puhemies

myös kasvatusvastuu kouluilla on merkittävä ja kouluympäristön tulee tarjota oppimisen lisäksi tukea ohjausta sekä turvaa niitä tarvitseville lapsille ja nuorille

hän on puhunut tästä eettisestä herkkyydestä aivan kuten edustaja gustafsson äsken mainitsi

mikä tuottaa ihmiselle eniten mielihyvää

taiteen alueellinen edistystoiminta kärsisi väistämättä siellä missä alueellinen toimipiste ajettaisiin alas

se on toisten auttaminen

koska tämä yhteisöllisyys tässä maailmassa ja suomessakin on vähentynyt koko ajan niin esittäisinkin kysymyksen ministeri kiurulle

uudistuksen suunnittelun osalta tuleva kuntauudistus voi muodostua ongelmaksi joten päätöksentekoa tulisi vähintäänkin lykätä kunnes tuleva aluehallintojako on selvillä

voitaisiinko ajatella että eettisen herkkyyden oppitunti lisäliikuntatuntien lisäksi tulevaisuudessa voitaisiin ottaa käytäntöön

arvoisa puhemies

hallituksen esitys tähtää taideapurahojen jakamisen vastuun siirtymiseen entistä enemmän keskushallinnolle minkä seurauksena apurahojen tasapuolinen valtakunnallinen jakautuminen vaarantuu

perussuomalaiset tekivät oman ehdotuksensa kehitysyhteistyöhön oman mallinsa joka perustuu pitkälti vapaaehtoiseen apuun ja osittain myös valtionapuun

alueelliset taidetoimikunnat ovat mahdollistaneet pienemmillä ja suuremmilla paikkakunnilla lukuisten hankkeiden ja taideprojektien toteutumisen joihin ei muuten olisi ollut mahdollisuutta

lisäksi taidetoimikuntien toiminta edesauttaa taiteilijoitten ja ammattilaisten verkostoitumista mikä puolestaan muodostaa hedelmällisen pohjan uuden taiteen tuottamiselle

joissakin puheenvuoroissa on vähän niin kuin vihjailtu siihen suuntaan etteikö sivistysvaliokunta olisi ottanut tosissaan tätä kansalaisaloitetta

lopputuloksena perussuomalaisten ryhmä on päätynyt esittämään lain hylkäämistä

ensi sunnuntaina on talvisodan päättymispäivän juhlatilaisuuksia ympäri maata

suomen itsenäisyys turvattiin vaikka menetykset olivat kovia

totta kai on se on nyt jo kantanut suurta hedelmää

hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta pyritään selkeyttämään vapaan sivistystyön oppilaitosten rahoitusjärjestelmiä ja lisäämään rahoituksen ennakoitavuutta koulutuksen järjestäjille

jos ajatellaan mitä kansalaisaloitteelta pitäisi vaatia niin se vaatii selkeyttä myös tulevilta kansalaisaloitteilta että tiedetään vaaditaanko joitain sellaisia pointteja mihin johtaisi jos tämä tulisi voimaan ja näin poispäin elikkä ehkä sitä selkeyttä mitä vaaditaan kansalaisaloitteen sisällöltä ja rakenteelta

kansainvälinen vastuu ja sen parantaminen tuli monen ryhmäpuheenvuoron esittäjän puheessa esille samoin puolustusministerin ja pääministerin

arvoisa puhemies

jos kotihoidon tukea nyt pienennetään kolmesta kahteen vuoteen se tarkoittaa automaattisesti sitä että päiväkodeissa ryhmät suurenevat entisestään

käsittääkseni tekijänoikeusrikosta ei voi olla koska mielestäni ja käsittääkseni ei voi saada vankeustuomiota tekijänoikeusrikoksesta se on rikkomus ja siitä voi tulla sitten sanktioita ja myös taloudellisia menetyksiä joutuu korvaamaan

jatketaanko samaa linjaa ruotsissa

myös maahanmuuttajalapsia on tullut paljon ja heidän vanhempansakin tarvitsevat erikoisvastauksia kysymyksiinsä ja probleemoihinsa

siinä täytyy olla hyvin tarkka

tästä johtuen ei oppilaitosten yksikköhintoihin kohdistuvaa indeksijäädytystä voida toteuttaa ilman että oppilaitosten toiminta toden teolla vaarantuu

onko se signaali että lapsia pitäisi tehdä jo edellisen hallituksen toiveitten mukaan paljon tähän maahan oikea tuleville lapsentekijöille kannattaako tähän maahan tehdä jos lasten asemaa ja perheitten asemaa vaikeutetaan

vapaan sivistystyön oppilaitosten merkitys koulutukselliselle tasa arvolle sekä suomalaiselle sivistykselle on suuri joten vastustan esityksen mukaisia säästöjä